kyllä tämä nyt vaikuttaa siltä että ympäristöministeri ei oikein ole ymmärtänyt tätä oman toimialansa ydintä minkä takia meillä on ympäristöministeriö

ja toinen ryhmä joka kärsii ovat ne jotka elävät eläkkeillä sairauspäivärahalla opintotuella ne ihmiset jotka todella tarvitsisivat sen indeksikorotuksen jonka te jätitte tekemättä

siinähän oli nimenomaan nämä lapsilisät mutta myös se että erilaiset kunnallisten maksujen korotukset vaikkapa päivähoitomaksujen korotukset kiinteistöveron korotukset ne kaikki kohdistuvat niihin samoihin lapsiperheisiin

mutta sen sijaan tämä kyllä herättää keskustelua siitä onko meidän puolustusvoimilla ihan liiankin suuri halu salata tietoja

se on sen takia että pitkälle eteenpäin suojellaan ympäristöä ja jos näitä normeja puretaan mikä nyt tuntuu olevan tämä kokoomuksen uusi slogan niin kyllä se tarkoittaa sitä että tuleville sukupolville ei jää sitä ympäristöä

nämä tulonsiirrot nimenomaan on tarkoitettu sitoa indeksiin jotta hintojen kustannusta vastaavasti nämäkin ihmiset pysyvät mukana tämän yhteiskunnan kehityksessä

muistaakseni silloin sanoitte että kyllä asialle nyt pitää tehdä jotakin

olisiko kansalaisten ja meidän kansanedustajien ja ylipäätänsä yhteiskunnallisen keskustelun vuoksi kaikkein tärkeintä että vähän vähennettäisiin niitä salausleimoja ja pidettäisiin asiat julkisesti kansalaisten käsittelyssä

tässä on myös avain euroopan aseman vahvistamiseksi globaalissa taloudessa

kreikan on myös puututtava räikeään veronkiertoon korruptioon ja harmaaseen talouteen jos se aikoo taata tavallisille ihmisille ja maansa huono osaisille paremmat olot

mutta sitten kun tulisi se paikka olkoon se tämä lisätalousarvio tai varsinainen talousarvio tai mikä tahansa hetki niin silloin ei kuitenkaan koskaan tehdä mitään

herra puhemies

alun alkaen olisi pitänyt panna pankit ja suursijoittajat kantamaan vastuuta eikä luoda järjestelmää jossa kansalaiset kantavat suursijoittajien puolesta vastuun

olemme lehdistä saaneet lukea että ruotsi on saanut viime jouluna suomelta joululahjaksi miljonääri björn wahlroosin

esimerkiksi sellaiset asiat mitkä on tehty